eli ehdottomasti meillä tämä todellinen kulutus auttaa säästämään energiaa ja kannustaa ihmisiä oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies

on hyvä että edustaja pelkonen otto toivainen ja vaiettu asia esiin ravintola ja hotellit ovat suuria työllistäjiä suomessa huomio on luvassa seuraavassa kohdassa etelä korea

hyvä opinto ohjaus oppisopimusjärjestelmän kehittäminen ja erilaisten työelämälähtöisten opiskelutapojen edistäminen ovat paljon tehokkaampia keinoja työssä nuorten syrjäytymistä vastaan kuin vaikkapa oppivelvollisuusiän ikärajan nostaminen jonka esityksen hallitus onneksi kaatoi

korvausta suoritetaan henkilövahingosta jos on todennäköistä että se on aiheutunut ja toinen kohta on että tutkimuksessa hoidossa tai muussa vastaavassa käsittelyssä käytetyn sairaanhoitolaitteen tai välineen viasta niin siihen lisättäisiin että käsittäen potilaan kehoon pysyvästi asennettavat laitteet

ja asui siinä ollaan jo nyt eteenpäin

en ole lääkäri mutta jo maalaisjärjellä voi ajatella juuri kehoon pysyvästi asennettavien laitteiden viallisuuden aiheuttavan hyvinkin vakavia vaurioita terveydelle

jotta tässä onnistutaan on tuettava jokaista ihmistä jokaisen ihmisen omia taipumuksia millaiset liikuntamuodot juuri hän kokee itselleen mielekkääksi

hän sanoi että emme liiku saadaksemme lisää päiviä elämään vaan liikumme saadaksemme elämää päiviin

valtiovallan on sen vuoksi huolehdittava siitä että laatustandardit täyttyvät ja että viallisuuk sien seurauksena syntyvät vahingot korvataan mahdollisimman tehokkaasti helposti ja nopeasti

vialliset tekonivelet ovat päästäneet elimistöön myös raskasmetallia kuten kromia ja kobolttia

nykyinen potilasvahinkolaki säätää korvausoikeuden edellytyksistä muun muassa että korvaus henkilövahingosta suoritetaan jos se on aiheutunut tutkimuksessa hoidossa tai muussa vastaavassa käsittelyssä käytetyn sairaanhoitolaitteen tai välineen viasta

esimerkiksi tilanne jossa varjoainekuvauksessa käytettävässä laitteessa olisi jokin valmistusvika ja se aiheuttaisi terveyshaittaa kuuluisi lain soveltamispiiriin

hoidossa käytettäväksi laitteeksi ei katsota kuitenkaan ihmisen kehoon asennettavaa laitetta vaikka asentaminen kuitenkin tapahtuu juuri sairauden hoidon vuoksi

tällä hetkellä tuntuu pahalta se että me poltamme huippulaatuista punahonkaa pihkapuuta ja kaikkea tällaista mistä voisi varmasti käyttää kaikennäköistä hyödyllistä asiaa

esimerkiksi tällä hetkellä meillä on kaivosasiat elikkä meillä maan alta kaivetaan mitä erikoisimpia materiaaleja käytetään niiden jalostukseen valtavat määrät rahaa

kaksi oikeusasiamiestä ovat vastanneet

meillä kasvaa maan päällä todellista kaivosmateriaalia

sellaista perustetta ei siis ole ja jos hallitus on sitä mieltä että edellinen sosiaali ja terveysministeri ja kaksi oikeusasiamiestä ovat olleet oikeassa tämän lain puutteen suhteen niin se voisi muutaman sanan lisäyksellä lakitekstiin muuttaa tämän oikeustilan puutteen ja korjata sen mahdollisimman pikaisesti

meidän täytyy kehitellä joitakin kannustussysteemejä jotta me saisimme uusia yhteismetsiä toimintaan sillä metsästään kaukana asuva voi liittää siinä metsänsä yhteismetsään

itselle voi silloin jäädä esimerkiksi pieni tontti että jää pieni palanen maata jos haluaa mutta kuitenkin pääasiassa tälle entiselle metsänomistajalle jää niin sanottu haamutila

elikkä kun me tämän yhteismetsäasian saisimme eteenpäin oikealla lailla toimimaan me saisimme metsien tuoton paremmaksi kiinnostus metsien käyttöön voisi säilyä ja metsiä hoitaisivat ammattilaiset

kirkon valtion ja kirkon kautta menheet suomen kirkon ulkomaanapu oli siinä ja samassa oli näitä valtion myöntämiä kehitysyhteistyörahoja siinä käytetty sitten

nämä rahat olivat menneet kaikki todellakin tarpeeseen ja hyvään kohteeseen ja niillä oli saatu yleistä kehitystä hyvin paljon aikaiseksi

erityisesti tässä naisten pankki asiassa oli saatu tuloksia mutta myöskin kielten opiskelussa köyhemmän väestön auttamisessa sairaitten lasten auttamisessa hyvin monenlaisissa eri toiminnoissa

elikkä meillä kotimaassa ensinnäkin metsätilojen sukupolvenvaihdosten verohuojennukset jotkut vastaavat systeemit millä saadaan asia vietyä eteenpäin

ne hankkeet olivat todella tarkasti seurattuja valvottuja ohjattuja projekteja ja kyllä minulle tuli semmoinen asia mieleen että meillä suomessakin voisi monen projektin osalta seurata sitä tarkkuutta millä tavalla niitä asioita hoidettiin niin että nämä rahat tulivat varmasti oikealla tavalla käytetyksi

arvoisa puhemies

suomen tulevaisuus on täysin kiinni siitä miten yliopistot pärjäävät miten ne pääsevät asioissa eteenpäin

lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö on murha teko josta suomen rikoslainsäädännön mukaan on seurauksena vankeustuomio ja lisäksi teko joka ei vanhene

se että nyt joudutaan kuitenkin leikkaamaan myöskin näistä määrärahoista on ymmärrettävää

yliopistot ovat lähinnä valtion rahoituksen varassa mutta valtion rahatilanne on tällä hetkellä heikko emmekä me pysty osoittamaan sinne lisää varoja joten meidän on nyt autettava tavalla tai toisella sitä että yliopistot saavat itse kerättyä itsellensä varoja

toivottavasti me jatkossa pystymme kuitenkin antamaan enempi näihin tarkoituksiin

yliopistot kyllä tekevät tällä hetkellä todella kiitettävästi työtä varojen hankkimiseen joten kyllä meidän täällä päättäjinä pitää antaa heille kaikki mahdollisuudet tämän varainkeruun järjestämiseksi

arvoisa puhemies

metsät ovat historiamme metsät ovat tätä päivää metsät ovat tulevaisuutemme kunhan emme niitä itse pilaa niin kuin monessa euroopan maassa on käynyt

niin kauan kuin me emme pysty heitä rahoittamaan niin heille pitää antaa mahdollisuus kerätä varoja

hän kertoi kuinka häntä silloin kun hän oli tuottaa kahdeksan vile

tämä oli todella järkyttävä tarina kuulla miten tämä naishenkilö on nyt sitten vasta minun ikäisenäni reilusti yli nelikymppisenä päässyt erilaisiin hoitotoimenpiteisiin

hän ei muun muassa ole itse uskaltanut hankkia lasta sen takia että hän ei pääse tästä ylitse siitä miten hänelle on lapsuudessaan tehty murha

miehen joka tämän teki joka teki tämän monelle lapselle ei ole tarvinnut ikinä kärsiä tästä teostansa millään tavalla

tämä mies sanoi tälle tytölle kun hän oli lapsi että tämä tekee sinulle vain hyvää et saa kertoa tästä kenellekään mitään eikä lapsi todellakaan edes uskaltanut kertoa siitä kenellekään mitään

kyllähän me varmasti haluaisimme antaa rahaa joka paikkaan mutta nyt on pakko katsoa mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä ja välttämättömimpiä kohteita

tyttö sanoi että minä halusin suojella sinua sillä sinä olisit käynyt nitistämässä sen miehen ja isä sanoi että minä olisin tappanut sen miehen jos minä olisin tiennyt mitä hän on tehnyt minun lapselleni

arvoisa puhemies

en ole kyseisessä valiokunnassa päässyt osallistumaan tämän asian käsittelyyn mutta sitten siitä mitä muuten itse siitä kyseisestä toimintakertomuksesta pidin ja katsoin läpi halusin sanoa muutaman kommentin tässä

eli tämä tarina jonka minä kerroin tosin lyhennettynä siitä oli se mitä tämä tyttö itse kertoi tai nainen minulle omasta lapsuudestansa ja nuoruudestansa

tämä on monelle kunnalle todella iso miljoonien eurojen lisälasku ja kunnat ovat tällä hetkellä muutenkin todella kovissa maksuvaikeuksissa

miten me pystymme nämä estämään vähin on ainakin se että pitää jokaisen ihmisen ymmärtää että kyse on murhasta kyse on teosta joka aiheuttaa niin isot ongelmat ihmiselle että siitä pitää olla myöskin riittävän korkeat rangaistukset

aikaisemminhan tätä on pystytty korjaamaan sillä että on käytetty työllistämispakettia mutta nyt kun valtiolla ei ole enää antaa rahaa tähän työllistämiseen niin mitä on tehtävä

esimerkiksi naapurikunnassani pelkosenniemellä on yhteispalvelupiste joka on yhteinen kelalle poliisille te toimistolle ja pelkosenniemen kunnalle sekä pohjolan osuuspankille

se että voi päästä ehdollisella tuomiolla tämmöisestä teosta ei voi olla nykyaikaa

arvoisa puhemies ei tässä lisää talous on

se on auki tosin vain kerran kuussa eli ei se paljon ole mutta edes silloin saa kuitenkin henkilökohtaista palvelua pöydän toisella puolella istuvalta kelan virkailijalta eli ammattilaiselta

elikkä kunnille annettaisiin helpotettuja malleja työllistää ja käyttää siten nämä rahat itse ettei niitä tarvitsisi maksaa sakkomaksuina valtiolle

yhteispalvelulla turvataan palvelut kohtuullisen asiointimatkan päähän

ja se mitä tämä tarkoittaisi käytännössä olisi se että esimerkiksi jos kunnissa lomautetaan niin se lomautus ei olisi kuitenkaan este työllistää tämmöisiä vaikeasti työllistettäviä henkilöitä kuntaan

verkko puhelin ja muut etäpalvelut täydentävät palveluntarjontaa ja jossain määrin vähentävät henkilökohtaisen kohtaamisen tarvetta mutta vain tiettyyn rajaan asti

niin paljon yhteiskunta ei voi teknillistyä ettei valtionhallinnon asiakas tarvitsisi toisen ihmisen kohtaamista valtionhallinnon edustajana

kolmantena asiana voisi olla esimerkiksi se että kunta voisi antaa tämän rahan mikä nyt menee valtiolle jollekin yritykselle että yritys työllistää mutta kuitenkin sillä tavalla että tätä ei koettaisi kielletyksi yritysten tukemiseksi

mutta nyt puhummekin todella minä toin esille nämä erityistapaukset syrjäisistä seuduista ja alueista joissa rakennusten hinta on niin alhainen ettei välttämättä ole järkevää todistusten kautta tuoda näitä lisäkustannuksia vaan siellä voisi olla tällaisia vapaaehtoisia toimia millä sitten ihmiset pyrkivät itse siihen että parannetaan tätä energian käyttämistä

lainsäädäntömme takaamaan hyvään hallintoon kuuluu että asiakas voi kohdata asiakaspalvelijana ihmisen joka esimerkiksi neuvoo kädestä pitäen miten kaavake tuleepi täyttää

sitten näistä pienemmistä teistä

mitä nämä menetelmät ja kuviot ovat meidän tosissaan olisi hyvä aloittaa nyt keskustelu miten kunta voisi käyttää nämä rahat toisella tavalla

olen kuullut kysyttävän miksi koko maa pitää pitää asuttuna onko meillä siihen varaa

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään voisi lähettää ympäristövaliokunta

kunnilla on tänä päivänä niin paljon tehtäviä ja toimintoja että mitä tahansa se voi ulkoistaa niin mielellään tehdään se ulkoistaminen varsinkin jos se ei maksaisi juuri mitään ja mieluummin jätetään ylimääräiset asiat sitten kokonaan tekemättä

sen verran kuitenkin että kun hyvin monet maatilat ovat maksuvaikeuksissa esimerkiksi meidän oma maatilamme tuolla lapissa niin meidän maatilamme tulot ovat puolittuneet

nyt sitten tämän esityksen osalta

ja jos ei siitä marttitulppio tiestä muuta huolta teillä ole niin sen nykyinen nimi on korvatunturintie joulupukki kulkee sitä pitkin niin että laittakaa nyt kuitenkin kuntoon että joulupukki pääsee kulkemaan

minä arvostan edustaja heinosen havainnointikykyä siitä että nyt on pureuduttu siihen byrokratian purun todella ytimeen

meidän tilallamme se tarkoittaa että esimerkiksi olen ilmoittanut verotoimistoon että meidän tilaltamme ei enää pystytä maksamaan veroennakoita koska verotettavaa tuloa ei todellakaan enää tule kunnolla

minne olisivat keskittymispolitiikkaa kannattavat puolueet sijoittaneet nämä yhteyskeskukset jos niillä olisi ollut päätösvaltaa sitä voi jokainen pohtia mutta nepä sijoitettiin ruuhka suomen sijaan sellaisille paikkakunnille kuten joensuu jyväskylä kemijärvi lieksa ja pietarsaari

kun nyt me muistamme sen että ministeriö kaikissa valmisteluissaan ja me täällä eduskunnassa myöskin kaikissa toiminnoissa huomaisimme ne pienet kohdat ja palaset joista tämä byrokratia kokonaisuudessaan muodostuupi niin minä tässä odotan nyt mielenkiinnolla koska edustaja heinonen ja muut edustajat löytävät lisää tällaisia pieniä palasia mistä se byrokratian todellinen purkaminen sitten tehdään joten näin ollen kannatan edustaja heinosen tekemää esitystä